olen tietysti samaa mieltä siitä että virkamiesten ei pidä johtaa ministeriä ainakaan harhaan mutta hyvälle tielle viemisestä ei ole mitään pahaa sanottavaa

sen heikentyminen jatkuvien kilpailuttamisien tuloksena on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ollut ilmeinen

ensinnäkin on hyvä todeta se että meillä on oikeastaan yksi diabetes ja ykkös ja kakkostyyppi ovat saman kolikon kaksi eri puolta

mutta ennen muuta me tarvitsemme tietysti aivan oikein myös tutkimusta siitä että me tiedämme millä tavalla me pystymme todella esimerkiksi tällaista kansansairautta estämään

sitä tulee ensisijaisesti suojella ei rakentaa

ennen vaaleja käydään vaalikamppailu on vaaliohjelma puhutaan paljon ollaan periaatteellisia ja sitten mennään säätytalolle säätytalon myöhäisillä tunneilla lyödään lukkoon hallitusohjelma ja sitten sen taakse monestikin pakotetaan myös sellaisia mielipiteitä jotka eivät sinne oikeastaan mahtuisi

vaikka kuinka tiedämme ilmastonmuutoksen uhan ja sen edellyttämät asiat tästä huolimatta ei oikein liikahda

mutta kaiken kaikkiaan olisin toivonut että ympäristönäkökulma tässä olisi ehkä voitu vahvemmin tuoda mukaan käyttämällä tämä hallituksen esitys ympäristövaliokunnan kautta

silloin molekyylilääketiede nousee entistä merkittävämpään asemaan eikä vain tämän sairauden vuoksi vaan yleensäkin

arvoisa puhemies

se vaatii tieteellistä tutkimusta taloudellista panostusta siihen

varmasti nämä hallituksen toimet eivät lisää myöskään suomessa euroopan union myönteisyyttä mutta en usko että politiikan arvovaltakaan nousee tästä keskustelusta jossa on ikään kuin kaksi totuutta jotka keskustelevat keskenään ja jossa kiistellään mitä kukin on sanonut tai kirjoittanut viime keväänä

tässä on tämä parlamentarismi jota voi kuvata myös niin että eduskunnan on nautittava hallituksen luottamusta

me tulemme saamaan jopa kih lakiesitykset tähän saliin keväällä ilmeisesti tai viimeistään ensi syksynä tähän saliin biopankkilakiesityksen joka on aika tavalla eduskunnan oma hanke ollut tulevaisuusvaliokunnasta kummunnut

arvoisa puhemies

kansallispuistoa koskevien luonnonsuojelullisten erityisvaatimusten vuoksi edellä mainittujen matkailupalveluiden välittömät ja välilliset vaikutukset eivät saa olla laajuudeltaan tai nykyisestä tilasta niin poikkeavia että ne muuttavat merkittävästi kansallispuiston luonnetta tai olosuhteita

tuo esimerkki mihinkä ed

on tietysti hienoa että kolme aktiivista naiskansanedustajaa on aikaansaanut sellaisen keskustelun näillä lakialoitteilla joka kiivaudessaan muistuttaa niitä keskusteluja mitä tässä salissa käydään alkoholilainsäädännön taikka seksuaalisuuteen liittyvän lainsäädännön tai sitten vaikkapa metsästyskysymysten kyseessä ollessa

tallqvist viittasi oli tuossa aikaisemman esityksen yhteydessä mutta toteaisin siihen kuitenkin vaan sen että tuon tyyppinen asia on selvitettävissä niin kuin täällä ed

arvoisa herra puhemies

paljon on tämän tyyppistä rahan tarvetta joka sitten myöhemmin tulee laskevina sairaanhoidon menoina vastaan

mutta arvoisa puhemies ongelma on se että nämä valtionvelat niin kuin valtiovarainministeri sanoi kymmeniä miljardeja on käytetty otettu velkaa tulevat tavallisen kansan maksettavaksi

täällä on annettu lukuohjeet tälle asialle

itse katsoisin niin että historia tietysti on merirosvouden ihan pitänyt kunniassa ja laillistanut sen

me tarvitsemme tietysti oikean laatuisen ruokapöydän jossa on jaettu ravinto oikealla tavalla ja sitten sen että tämän ravinnon nauttijat liikkuvat myös kylliksi

tässä nimenomaan eduskunnan ilmaisema kanta pysynee kuitenkin hallituksen kantana jos me uskomme niin että hän ei usko presidentti halosen ja ulkopoliittisen instituutin johtaja tiilikaisen näkemystä

esitykseni on että tästä poistetaan tuo sana merkittävästi

rauhalakin viittasi työpaikalla työpaikan välisissä keskusteluissa ja työnohjauksella ja mahdollisesti muilla toimenpiteillä mutta ehkä ei kuitenkaan valviraan olisi tarvinnut

arvoisa puhemies

tämä on erittäin tärkeä keskustelu erittäin tärkeä asia että eduskunnan enemmistö todella paneutuisi tähän kysymykseen ja katsoisi millä tavalla nyt luonnonsuojelulain yli todellakin kävellään ja sitä käytännössä aliarvioidaan eikä sitä noudateta tämän lainsäädännön yhteydessä

ajatellaan lähinnä karibialla elisabeth in ajan näitä sankarillisia englannin kruunun edustajia jotka merirosvosivat surutta ja levittivät englannin kruunun valtaa

mutta me tarvitsemme myös edelleen leikkauspöydän eli me emme voi lähteä myöskään heikentämään sairaanhoidon resursseja

mutta itse tähän ed

ne on monella tavalla heikennetty jo valmiiksi

sosiaali ja

tässä nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on hyvä huomata että humanitäärisissä kuljetuksissa olleista aluksista ei yhtään kuljetusalusta ole kaapattu niin kuin myös puolustusvaliokunnan lausunto toteaa

silloin kun tämän selonteon lähetekeskustelu oli niin nimenomaan vihreän puolueen puolelta kuului semmoista jumalointia että nyt on ainutlaatuinen ja historiallinen tapaus

kuitenkin mielestäni tästä selonteosta jää jäljelle lähinnä paperin maku kun ajattelemme sitä että samaan aikaan kun paperilla puhutaan rataliikenteen kehittämisestä niin hallitus vetäisee pois esimerkiksi kotkan syväsataman puolelta mussalon ratapihan laajennuksen jonka pitäisi nimenomaan edistää kiskoilla tapahtuvaa transitoliikennettä ja vähentää näitä täällä mainittuja rekkaruuhkia

erkki virtanen sanoi että yhtäkkiä opposition mielipiteellä onkin merkitystä toisin kuin kaikissa muissa keskusteluissa

tästä on valitettava esimerkki myös kuntaliitoksen tuloksena syntynyt uusi kouvola missä kouluja lopetetaan niin että asukkaat sitten perustavat itse uuden koulun tilalle hyvin kummallista

tämä johtuu siitä että kahden kolmasosan enemmistö pitäisi löytyä tämän asian taakse ja tässä ollaan nimenomaan muussa tilanteessa kuin nyt tässä enemmistöparlamenttitilanteessa

toinen asia on se että kyllä tässä tuntuu lintu kuolevan ennen kuin suo sulaa kun ajattelemme näitä hiilidioksidipäästöjä

ja todellakin kysymyksessä on laaja paketti minkä valiokunta on nyt hyvin saanut käsiteltyä mistä kiitokset valiokunnalle tietysti mutta myöskin valiokuntaneuvoksille

mutta itse tähän problematiikkaan mikä täällä on ollut esillä

haavisto totesi maaoperaatio olisi humanitääriseltä pohjalta vaikuttavampi välttämätön ja niihin sosiaalisiin taloudellisiin katastrofitilanteisiin joita on pitkin afrikan rannikkoa pahimmillaan tietysti somalian eteläosassa tulisi puuttua siellä on monta tekemätöntä tehtävää

nimenomaan meidän pitäisi pystyä toteuttamaan parempaa kaavoitusta ja pääministeri ikään kuin tekaisee klubiaskin takakanteen uudenlaisen tapiolan sirottelun pitkin uuttamaata käyttäen nyt vain a nelosta tässä

kuntapäättäjät ovat esittelijöittensä koukussa ja esittelijät käyvät säännöllisesti tuottavuusohjelman ja valtiovarainministeriön seminaareissa

nämä sinänsä tärkeät sisäpoliittisen kysymykset kumpi on enemmän köyhän asialla pääministeri vai sosialidemokraatit ovat tärkeitä mutta eivät juuri tänään tässä asiassa

eilen olisi ollut varmasti tarvetta myös olla paikalla

todellakin vesijalanjälki on uusi termi termi jota entistä enemmän käytetään hiilijalanjäljen tavoin ja meillä suomessa vesijalanjälki on todella suuri niin kuin meillä yleensäkin materiaali intensiviteetti on suuri

kouluja lopetetaan terveyskeskuksien pisteitä vähennetään ja näitä lähipalveluja nimenomaan terveydenhoidon lähipalveluja häviää keskitetään

tässä asiassa on tärkeätä se että aika kuluu mutta hakulista ei näy

nämä teot ovat näiden papereiden kanssa ristiriidassa

tässä on ongelma se todellakin että suomi niin kuin eukin on menossa nyt kööpenhaminaan sillä lailla että ei ole nyt mahdollisuutta tehdä legaalisti oikeudellisesti sitovaa sopimusta koska aikaa on nyt niin vähän siihen

tämä perustelu myös että suomen pojat saavat tarvittavaa kokemusta ja mahdollisesti mukana on muutama tytärkin niin se tietysti on totta että vesi on märkää niin itämerellä kuin intian valtamerelläkin

ja tämä ydinvoimapäätös minkä epäonninen eduskunnan enemmistö teki on lisännyt tätä haastetta ehdottomasti paljon ja sen täyttäminen on sitten tietysti aivan toinen asia

heikkisen aloitteita lähtevät siitä että nikotiinin ja tupakoinnin aiheuttamia haittoja pitää pyrkiä vähentämään ja mitä tehokkaammin niitä voidaan vähentää sen parempi mutta se pitää tehdä nyt tässä vaiheessa yleisesti hyväksyttävällä tavalla eli niin että se vähennysvaatimus kohdistuu nimenomaan alaikäisiin ihmisiin joilla myöskin haittavaikutukset ovat myöhemmässä elämässä kaikkein suurimmat

vedestä on kuitenkin globaalisti selvästi niukkuutta ja monesti se on enemmän sodan syy kuin öljy

kaiken kaikkiaan arvoisat kansanedustajat ja ministerit kyllä ongelma on se että me olemme menettämässä tämän ilmastonmuutoksen hillinnän hallinnasta

mutta kyllä ne kokemukset aika tavalla toisenlaisia ovat jos ajatellaan näitä perusteluja että suomen laivaston tehtävänä on suojata kauppamerenkulkua

samalla siihen liittyy myös luonnon monimuotoisuuskysymykset miten pitkälle voidaan mennä sinne metsään mitä kaikkea sieltä voidaan tuoda pois millä intensiteetillä mitä tapahtuu maaperälle karikkeelle mikä on sitten hiilinielun merkitys

suomessa meillä on siis vettä ja meillä on puhdasta vettä ja tämä hallituksen esitys uudesta vesilaista pyrkii nimenomaan tämän tilanteen säilyttämään että vedet pysyisivät puhtaina

kyllä ne erityyppisiä sitten ovat ne haasteet täällä lähivesillämme kuin adeninlahdella tai laajemmin intian valtamerellä

tässä eulla ei ole hyviä papereita

aivan oikein kahden eri vaalikauden aikana eduskunnassa on kerätty reilusti yli sata kansanedustajan nimeä lakialoitteen taakse siis kahteen kertaan jossa vaadittiin rintamasotilastunnuksen uudelleenavaamista

se hiilinielu joka aina on siellä maaperässä mikä on sitten sen luonne onko se metsämaaperä sen jälkeen kun on pitkään tällaista kaiken poisviemistä harrastettu sitten enää nielu vaiko ei

tässä on jo käyty varsin pitkälti läpi myös näissä perusteluissa sitä miten suuria taloudellisia ja inhimillisiä haittoja tupakointi aiheuttaa

eli symboli on kallis ja menetelmä on enemmän turha ja ehkä joidenkin tällaista poikamaisuutta tai muuta vahvistaa

kiitoksia ed

toteaisin sen että kaikki eivät liho vaikka liikkuisivatkin vähän tai söisivät paljon

arvoisa puhemies

rintama autoistunut ja uudelleen avaamista ja taustatietojen mukaan tämä epäkohta koski ja koskee vieläkin todellakin tuhansia ihmisiä

haluaisin viitata vielä siihen että kun puhutaan euroopan unionista jonka jäsenenä olemme niin euroopan unioni on varsinainen ylikalastaja joka hankkii kalastusoikeuksia pitkin afrikan rannikkoa aiheuttaa sosiaaliekonomisia katastrofeja länsi afrikassa

ssä

meillä on hyvin paljon molekyylilääketieteessä sen tyyppistä tutkimusta genetiikan puolella ja muuta joka selvittää nimenomaan yksilöllisiä taipumuksia ja nyt puhutaankin niin kuin varmaan tiedätte henkilökohtaisesta lääketieteestä henkilökohtaisesta hoidosta joka pohjautuu jokaisen ihmisen omaan perimään ja hänen oman aineenvaihduntansa erityispiirteisiin

aina ensiksi alueen asukkaat kiinteistöt ovat etusijalla pohjaveden käytössä tämän jälkeen veden ottaminen paikkakunnalla yhdyskunnan vesihuoltoa varten paikkakunnalla on tämän jälkeen

onko tilanne kääntynyt päinvastaiseksi

arvoisa puhemies

päästöoikeuden hintaan verrataan tässäkin kuten eilen ja aikaisemmin keskusteluissamme kun puhuttiin näistä erilaisista budjettikysymyksistä

mutta kun asianomainen valiokunta viime vaalikaudella esimerkiksi jäi kuitenkin tässä asiassa asian käsittelyssä puolitiehen ja tyytyi sosiaali ja terveysministeriön virkamiehen vastaukseen niin tässä mielestäni kyllä parlamentarismi ei toimi

on siis vasta kolmanneksi veden ottaminen paikkakunnan teollisuuden käyttöön ja sitten neljänneksi on veden johdattaminen muualle kuljetettavaksi muuhun käyttöön jossa sitten on vesikauppa esimerkiksi mahdollista

vastaavan tyyppistä on muuallakin afrikan rannikolla ja tämä olisi syytä myös arvoisan ulkoministerin ja arvoisan hallituksen huomata siellä eu pöydissä

arvoisa herra puhemies

on selvä asia ja sen rasvan erityisluonne joka tuolla vatsaontelon alueella on ja sieltä aiheuttaa nimenomaan tämän aineenvaihdunnallisen ongelman

saattaa tietysti meistä tuntua vähän samalta kumpi se on mutta se on suuri ero ja mielestäni ministerin tiedot ovat nyt hiukan jääneet jälkeen sen väestöräjähdyksen nopeudesta joka kiihtyvällä vauhdilla täyttää tätä planeettaa

se kysymys mikä keskustelutti paljon ennen tämän lakiesityksen käsittelyäkin oli se että mitä tämä vesilaki merkitsee vuotoksen rakentamisen näkökulmasta

viittaan ilmastokokoukseen kööpenhaminassa

mutta painotan edelleenkin sitä että tutkimus on erittäin tärkeää kaikkien kansansairauksien kaikkien sairauksien alueella

kyllä lakialoitteen jonka takana on selkeä enemmistö kansanedustajista pitäisi tämäntyyppisessä asiassa myös johtaa lainsäädäntöön

tämä ei ole mielestäni järkevää politiikan tekemistä eikä järkevää humanitääristä politiikkaa

toinen kysymys liittyy siihen kun nyt tuo wall streetin lasku siis tämä finanssi ja talouslama on todellisuutta

tässä suhteessa tämä kehitys pitäisi suunnata siihen että tällaisia tupakointia edistäviä ärsykkeitä epäsuoria yllykkeitä ei olisi

tässä mielessä tämä on hyvin tärkeä problemaattinen kysymys koska se luo pohjan tälle koko luonnonvarastrategialle luonnonvarojen ja energian käytölle kaiken kaikkiaan tällä planeetalla

kuulimme silloin oikeusministeri braxia valiokunnassa ja hänen sitaattinsa on nyt tämä hän sanoi sitaattina

onko oikein että sen laskun maksajaksi haetaan kunnat ja kun kunnat heikentävät palveluja niin todellakin lopullisia maksajia ovat lapset vanhukset sairaat kunnallisia peruspalveluja tarvitsevat ihmiset

vuotoksen rakentaminen ei ole mahdollista hallituksen esityksen mukaisesti

tämä tulikin esille täällä juuri joissakin puheenvuoroissa että ammattikorkeakouluilla on alueellisen kehittämisen vastuu

mitä ed

tässä edelleen tämä kysymys siitä mikä korvautuu

tynkkynen ei tainnut silloin vielä olla täällä jäsenenä kun repoveden kansallispuisto toteutettiin nimenomaan valiokunta aktiviteetin kautta myös tässä asiassa pystyttäisiin näin tekemään

sen voin kokemuksesta ministerille sanoa että esimerkiksi kaakkois suomessa maakaasu on korvautunut turpeella ja puuhakkeella ja tämä on ollut monessa energialaitoksessa tosiasia muun muassa kotkan energiassa sitä on perusteltu eri tavalla muun muassa taloudellisesti

tietysti ne poloiset osat suomenmaata niin kuin kouvola esimerkiksi joilla ei ole yliopistoa ovat tarrautuneet niin kuin me kymenlaaksossa ammattikorkeakouluun

siis jos tätä hallituksen esitystä noudatetaan vuotosta ei voi rakentaa myöskään tämän uuden lainsäädännön perusteella

ukkola on hyvin miellyttävä väriläiskä tässä salissa ja toivon toki ettei hän seuraavissa vaaleissa jätä eduskuntaa mihin hän viittasi

toivon ed

kaiken kaikkiaan on paikallaan myös tietysti tämä vapaamielisyys siinä mielessä että ihminen itse päättää asioista mutta silloin kun ovat kysymyksessä lapset alaikäinen nuoriso niin tiedämme että kysymys on enemmänkin siitä että heihin vaikutetaan ulkoapäin ja silloin nämä kysymykset saavat toisentyyppisen lähtökohdan

valiokuntahan ei ole muuttanut tätä hallituksen esitystä tältä osin millään lailla jotenka näin on sitten edelleenkin

yhteistyö lukioiden ja paikallisen teollisuuden kanssa on tietysti tärkeä asia se on selvää ja ajatus kunnon ammattilaisten kouluttamisesta kontra tieteen tekeminen on hyvin mielenkiintoinen

ihan ed

ulkoistettu hallitus tekee toki yhteiskunnallisia päätöksiä jolloinka ei ole suinkaan huono asia että siellä on myös yhteiskunnallista osaamista mukana

tuo ehdoton luvanmyöntämiseste mistä täällä jo puheenjohtaja huovinenkin mainitsi on samalla tavalla käyttökelpoinen

esa lahtelan puheenvuoroon jatkaisin tästä niin sanotusta rekkaparkista

tämä nuuska asia vielä lopuksi

ukkolan puheenvuoroon haluaisin todeta että täällä kun kuuntelee hallituksen puheenvuoroja ei niinkään ministeri risikon vaan yleensä hallituksen niin tuntuu että elämme terveyden ja sairaanhoidon toteuttamisessa täysin eri maailmassa